kuitenkin minusta on arvoisa puhemies ihan kohtuullista ja paikallaan että esimerkiksi ministeri katainen ja ministerikollegat voivat kunnolla perehtyä niihin vaihtoehtoisiin malleihin joita me olemme valmistelleet tämän asian ratkaisemiseksi

te olette nyt kääntäneet nutun aivan oikein päin mutta olisi suuri vääryys jos teidän nutunkääntöselityksenne kritiikittömästi kirjattaisiin tämän istunnon pöytäkirjaan

kun on kysymys talousvyöhykkeestä kellä tahansa tuon sopimuksen allekirjoittajalla on oikeus laskea putkia tällaiselle talousvyöhykkeelle

tämä on sananmukaisesti isäntäkunta ajattelua ja keskusta ei sellaista ajattelua toden totta kannata

mainitsin kolmantena asiana kun kiittelin valiokuntaa energiatehokkuuden ja sen kuinka valiokunta on siihen kiinnittänyt huomiota kuinka hallitus vie läpi ne toimet mitkä se periaatepäätöksessään on jo ennen kuin uusiutuvan edistämisohjelmasta päätettiin päättänyt

ahaa arvoisa puhemies

minä viimeksi luin muuramen kunnanvaltuuston kokoomuslaisten yhteisen kannanoton omassa muuramelainen lehdessä ja he ovat aivan eri mieltä tasavallan hallituksen kanssa

asia

kaivannaistoiminnasta yleisille ja yksityisille eduille saatavan hyödyn tulee olla huomattavaa verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin

niissä suhteissa mitkä liittyvät suomen uusiutuvaan energiaan tai päästöjen käyttöön tai tuottamiseen ja niin poispäin on ihan turha yrittää väittää

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kyllä muuten saa

me voimme näihin kustannuskomponentteihin eräihin niistä vaikuttaa ja yksi niistä on energia

arvoisa puhemies

sen itse kukin tuntee nahoissaan ne toimet joilla käytännössä tätä energiatehokkuutta tullaan parantamaan

pääministeri täällä sanoo että odottakaa ja odottakaa kehysriihi on muutaman ajan päästä viittaa siihen että tämä ei välttämättä ole totta mitä huhuna on kerrottu

edustaja rossi

jos ei henna virkkunen ministerinä olisi sattunut tätä lehteä lukemaan niin minä kehotan että kannattaa kaivaa se muuramelainen lehti ja lukea kokoomuksen valtuustoryhmän yksimielinen kannanotto tähän asiaan

te annatte ymmärtää että portugali joutuisi myymään omaisuutta enemmän kuin nämä maat olivat kerenneet sopia jo ennen kuin urpilainen ja katainen omaa pakettiansa päättivät

minuutti paikalta

ja pari muutakin momenttia poistettiin joilla niin kuin laskettiin sitä luvanestokynnystä tässä loppuvaiheessa

kun talvivaara oyn edustajat ovat tehneet tämmöisen ehdollisen sopimuksen kanadalaisten kanssa niin meillä ei ole lainsäädäntöä joka sen estäisi

me voimme sitten erikseen arvioida niitten talousvyöhykelain normien perusteella sitä liittyykö tähän hankkeeseen jotain sellaista ympäristöllistä tai meriturvallisuuteen liittyvää tai sellaista taloudellista menetystä suomen kannalta koska meillä on oikeus niihin rikkauksiin jos siellä meren alla jotain rikkauksia on

ja puhujalistaan

jos taas samasta eduskuntaryhmästä tulee useampia pyyntöjä pyrin näille pyynnöille antamaan tilan suurin piirtein siinä järjestyksessä missä ne pyynnöt on tehty

mutta ei se sitä tarkoita että se sopimus jotenkin määräisi vähimmässäkään määrin sitä miten niiden muiden lupien jotka vielä ovat prosessissa käsittelyssä käy

arvoisa pääministeri minä entisenä elinkeino ministerinä ymmärrän hyvin että jonkun elinkeinoelämän kannalta tärkeän asian suhteen voi näin sanoakin

arvoisa puhemies

lapsiperheille kuitenkin lasten päivähoitojärjestelmän yhteen tärkeään asiaan osa alueeseen lasten kotihoitoon liittyvä leikkausuhka on sellainen uhka ja sellainen huhu jos se huhu on että ei sen kannata elää

arvoisa puhemies

kernaasti ensinnäkin voi yhtyä siihen kummeksuntaan mitä edustaja sinnemäki tuossa edellä lausui koskien tätä nuorisotakuujärjestelmää

arvoisa puhemies en kuitenkaan mene tähän asiaan koska sattuneesta syystä on junalle kiire ja siitä syystä kuitenkin tähän perustuslaillisuuteen vielä muutama ajatus

kankaanniemi aloitti äskeisen puheenvuoron sillä että hän piti suoria investointitukia parempina kuin muuttuvahintaista sähkön tuotantotukea tai syöttötariffia

minun mielestäni ei menty liian pitkälle koska siellä on kuitenkin muut pykälät jotka pitävät huolen siitä että esimerkiksi ympäristönäkökulmat on pakko ottaa huomioon jnp

kaikki muut ympäristösäädökset määräävät miten ympäristönäkökulmien osalta pitää menetellä ja ydinenergialaki tiukkaan määrää sen miten sen lain mukaan tässä asiassa pitää menetellä

näitä seikkoja turvallisuuteen meriturvallisuuteen niihin rikkauksiin jos niitä on siellä jnp

arvoisa puhemies

minä olen arvostanut ja arvostan kyllä edelleenkin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa johannes koskista hänen paneutumistaan asioihin perusteellista paneutumista asioihin mitä hän tähänastisella urallaan on kyllä osoittanut kerta toisensa jälkeen

sitä mitä portugalille ehdotetaan että se alkaa neuvotella maassa olevien pankkilaitosten kanssa portugali tekee joka päivä ilman että sitä pyydetään heiltä taatusti tekee sitä joka päivä

me oppositiossa kyllä katsomme että ei tässä asiassa ole hallitusta ja oppositiota

niitä me voimme pohtia ja niitä arvioida mutta lähtökohtaisesti tilanne on se että näillä toimijoilla on oikeus putki tuonne alas laskea

hän päätti siihen puheenvuoronsa että näitten pienten biokaasulaitosten kohdalla juuri siellä pitäisi nimenomaan päästä syöttötariffiin eivätkä nämä investointituet siellä kelpaa

jos lainsäädäntö olisi toinen että laki antaisi mahdollisuuden estää jollakin tavalla tämmöisen ennakkosopimuksen tekeminen niin so what

arvoisa puhemies

niihin uusiin tapoihin erityisesti energiaan silloin kun se sen tekee ja siellähän sen harrastus on viime aikoina ollut tai näihin tutkimus ja kehittämishankkeisiin rahaa on ollut käytössä ja sitä on lisätty todella merkittävästi

nyt olin yllättynyt hänen puheenvuoronsa jonka hän käytti tuossa debatissa jälkimmäisestä osasta

tätä emme hyväksyneet tämän ydinvoiman ja ylipäänsä sähköntarpeen perustaksi

juuri näin kuin te äsken sanoitte kun aloititte jos suorat investointituet ovat jossakin tarkoituksenmukaisia ja tarpeen ne ovat näitten pienten laitosten kohdalla joilla meillä se tuki järjestelmä periaatteessa jo onkin

molemmilla kertaa kun on kunnallisveron perusvähennyksen nostaminen ollut esillä olen sekä reilusti ennen niitä ratkaisuja jolloin ne on tehty että niiden tekemisen aikaan hallituksen sisällä todellakin pitänyt huolta siitä että tätä perusvähennystä nostetaan

ei leikata

sen sanoma jos oikein tulkitsin kävin hänen kanssaan kyllä vielä bilateraalisen keskustelun oli suurin piirtein se että perustuslakivaliokunta itse asiassa ei voikaan ottaa kantaa siihen kysymykseen jota varten oikeastaan tämä asia minun mielestäni ja ymmärtääkseni on perustuslakivaliokuntaan lähetetty

jos oikein muistan niin maa ja metsätalousministeriö on myöntänyt kymmenkunnalle nyt saattaa olla jo enemmänkin kuin kymmenkunnalle pienelle muutaman kymmenen kilovolttiampeerin laitokselle luvan ja brian rätisi luvan vain investointitukea

arvoisa puhemies

olen myöskin keskustelussa pitänyt esillä ajatusta siitä että kun siis nyt tehdään inflaatiovähennys ja sen jälkeen vielä sitten kevennetään tämän verotuksen liukuman kun ansiot lisääntyvät olen myöskin kyseenalaistanut

tämän keskustelun iltapäiväkeskustelun varsinainen kliimaksi mielestäni sattui siihen alkuiltapäivään jolloin ministeri urpilaisen esityksen jälkeen täällä käynnistyi keskustelu siitä mitä mieltä ollaan siitä miten hallitus on reagoinut suomen talouden ja työllisyyden tilaan

monien ja pitkien selvitysten jälkeen minulla on kaikki syy uskoa että suomalainen teollisuus ja siinä aivan erityisesti metsäteollisuus lähtee uudelleen kasvuun

vaikka sairaus on pahentunut kaiken aikaa lääkitystä pääministeri pitää edelleen täsmälleen samana mihin hän on uskonut tähän saakkakin

arvoisa puhemies

perustelu tuntui olevan se että kun ei ole tarkkoja pykäliä vielä olemassa niin ei voi asennetasolla tai ei voi siitä syystä mitään lausua ennen kaikkea tämän soten osalta oikeastaan yhtään mitään

mikä se tuoterepertuaari on se voi jonkun verran muuttua mutta selvää on että energiaa ja erityisesti sähköä siinä teollisessa toiminnassa mitä se onkin taatusti tulevaisuudessa sitten tarvitaan

kyllä se mitä olen julkisuudessa sanonut on myöskin hallituksen sisällä ollut esillä mutta on ilman muuta selvää että sen jälkeen kun siitä asiasta ratkaisu tehdään en siitä asiasta julkisuudessa keskustelua käy

oli aika hämmästyttävää suoraan sanoen että sekä täältä etupenkistä demarit että tuolta kokoomuksen suunnalta edustaja sasi ja edustaja zyskowicz jos eivät ihan suoraan arvostelleet hallitusta saamattomuudesta vähintäänkin esittivät kysymyksiä hallitukselle että kun nyt on näin ja näin ja on juututtu tähän ja tähän niin mitä se hallitus oikein aikoo tehdä

en missään tapauksessa kannattanut sitä

tätä taustaa vasten mitä nyt tässä sanoin minulle on aivan käsittämätöntä että hallitus ei pysty sanomaan vielä miten se juttu oikein on

minä uskon että ministerit stubb ja niinistö ja kaikki muutkin ovat parhaansa tehneet mutta monestihan se on niin että vaikka parhaansa yrittää niin lopputulos voi olla huono

olen viimeiset puheet pitänyt ja keskustelut käynyt tai esille tuomani ideat esittänyt myöskin sosialidemokraattien seminaarissa missä puolueen puheenjohtaja oli paikalla ja nimenomaan puhunut siitä mitä seuraavan vaalikauden aikaan osinko ja pääomaverotuksessa pitää tehdä

saarijärven kaupunki ja

minun kysymykseni kuuluu teille

onko teillä valmiutta siihen että te nyt sitoutuisitte sellaisiin pitkän tähtäyksen toimiin työurien parantamiseksi työn tuottavuuden kohentamiseksi yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi yritysten välillisen verotuksen keventämiseksi joihin nojautuen te voisitte nyt sitten ottaa vähän reilumman otteen ja pistää elvytystä sitten vähän isommalle kuin kenties hallituskumppaneiden kanssa muuten pääsisitte eteenpäin

tätä kautta tukee sitä investointia valtiovalta mikä varmaan sille investoijalle on iso juttu jos kerran valtio maksaa joko omista tai osin eu rahoista kenties näin suuren osuuden

jotenkin näin ymmärrän sen tapahtuneen mikä esimerkiksi alue ja rakennepolitiikan suhteen on

arvoisa puhemies

mielestäni kun näin kokeneet kansanedustajat kyselevät tähän tapaan rivien välistä esittävät selvää kritiikkiä joutuu väistämättä vetämään johtopäätöksen siitä että hallituksen kummassakaan pääjoukkueessa ei olla oikein täysin tyytyväisiä ei likimainkaan tyytyväisiä siihen mitä hallitus on saanut aikaiseksi

edustaja haglund ja sen jälkeen ministeri stubb

arvoisa puhemies

ajatus siitä että maakunnista suuri määrä hävitetään luonnonmaantieteellisistä kulttuurisista maakunnista ja niiltä vielä tehtävät pois otetaan sehän oli se teidän ajatuksenne ei koskaan silloin sopinut meille eikä sovi myöskään näissä oloissa meille

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten erityisesti siihen että vähän siellä täällä muuallakin on arvioitu että olisi voinut olla lähelle nollaa asti biokaasutuen piirissä niin tämä nyt vaan on hallitusohjelmassa sanottu yksinkertaisesti kaiken lisäksi sillä tavalla että tämä järjestelmä laaditaan yhtä maatilaa suuremmille kokoluokille suurille kokoluokille

minä tähän nyt vaan tyytyisin toteamaan näin että jos asia on näin kuin edustaja thors tässä sanoo niin sitten minäkin nukun kyllä yöni todella rauhassa

vaikka päivänkohtaisesti on julkisuudessa erinäköisiä kauppoja ja muuta kaikkien meidän tiedossamme ja eräät päivälehdet ovat niitä ansiokkaasti pitäneet julkisuudessa niin minä haluan kuitenkin nyt todeta että minusta meidän eduskunnan tehtävä on löytää ne periaatteet ja pelisäännöt millä ja minkä mukaan pitäisi toimia

myönnän tässä vielä kaksi puheenvuoroa edustajille hautala ja arhinmäki ja sen jälkeen pääministeri saa taas vaihteeksi vastata

arvoisa puhemies

siis sellaista mahdollisuutta että ensin otetaan kaikilta sijoittajilta kaikki ja sitten vielä siltä maalta kaikki että sen jälkeen vielä jäisi yhtäkään pankkia tai muuta finanssilaitosta euroopassa ervvn pääomittamiseksi niin eihän sellaista mahdollisuutta ole kerta kaikkiaan olemassa

mutta nyt kun te olette antaneet lupauksia ja kun se suomelle kaikkein edunmukaisinta on niin vähitellen nyt pitäisi kasvu saada aikaan ja konkreettisia esityksiä siitä miten joutaisi myös hallituksen kertoa

myönnän tässä debattivaiheessa vielä viimeisen puheenvuoron suurimman oppositioryhmän ryhmäpuheenvuoron käyttäjälle edustaja viitaselle ja sitten ministerin lyhyt kommentti hän joutuu lähtemään